lisäksi nykyisen lain mahdollistamana on monissa poliisipiireissä aivan tavallista että luvanhakijalta edellytetään lääkärintodistus esimerkiksi päihteiden käytöstä jos on aihetta epäillä että hakijalla on ongelmia tällä alueella

poliisi tulli ja rajavartiolaitos tekevät koko ajan läheistä yhteistyötä ja senpä takia viittasin tuossa juuri siihen että käytännön ongelmaa tässä kokonaisuudessa ei varmuudellakaan tule koska he voivat hyödyntää tätä ptr yhteistyötä

terveydentilan valvonnalla pyritään siis entistä paremmin määrittelemään lupia hakevan henkilön terveydentila ja sopivuus

mitä tulee tähän ed

mitä enemmän on mahdollisuuksia selvittää henkilön sopivuutta sitä vähemmän tulee väärinarviointeja ja lupien myöntämisiä sopimattomille henkilöille

rajamäen viittaamaan salpa järjestelmään niin en ryhdy sitä nyt avaamaan sen kummemmin koska se ei liene tarkoituksenmukaista

asiaa käsittelevä voimassa oleva sisäasiainministeriön kirjelmä linjaa että terveydentilaa koskevat tiedot tulisi pyytää siltä lääkäriltä jolla on parhaat edellytykset arvioida hakijan terveydentilaa

senpä takia tämä hallintovaliokunnan viittaus on juuri siihen koska ne pyynnöt jotka tulevat kaikkialta valtakunnasta menevät tämän järjestelmän kautta ja laillisuus viimeistään siinä vaiheessa katsotaan

aivan aluksi haluaisin todeta valitettavasti olleeni estynyt osallistumasta edellisessä asiakohdassa käsiteltyyn tärkeään tähänkin asiaan välillisesti liittyvään työttömyysturvalain muuttamiseen joka koski pelastuslaitoksen sivutoimisen henkilöstön sopimuspalokuntien ja muun pelastuslaitoksen henkilökunnan jäsenten osallistumisesta saamaa tuloa ja sen vaikutusta työllisyysturvaan

pulliaisen viittaukseen tuohon toiveeseen siitä että metsästysrikokseen saataisiin tämä ulotettua en halua ottaa kantaa enkä vähääkään väheksyä tätä teidän toivettanne

yleisesti kuitenkin telekuunteluun liitetään törkeysarvostelun yläpää joka edellyttää että pääsääntöisesti se kohdistuu sellaisiin oikeuksiin jotka ovat tietenkin loukkaamattomia niin kuin tiedätte

samaan aikaan on kuitenkin äärimmäisen tärkeää pitää huolta siitä että tuo ketju jatkuu aina näihin nuorempiin nyt työttömänä oleviin poliisimiehiin saakka siten että vaikutus siellä olisi mahdollisimman hyvä

arvoisa puhemies

valitettavasti en ainakaan heti löydä juridiikan oikeusperusteista näitä kun on kysymys metsästysrikoksesta väheksymättä todellakaan sitä niin kuin sanoitte että se on täysin järjestäytynyttä toimintaa

alueellinen pelastustoimi voi ehdotuksessa sopimuksen mukaan hoitaa pelastustoimen tehtäviä myös toisen pelastustoimen alueella

on muistettava toki ettei kenelläkään ole suomessa subjektiivista oikeutta ampuma aseen saantiin mutta samalla edellytystä kuulumisesta ampuma aseyhdistykseen voidaan pitää vähintäänkin ongelmallisena perustuslain kannalta

kokonaisuutena arvioiden muiden toimijoiden vastuu pelastustoimessa on esitetty tässä lakiesityksessä hyvin loogisesti ja selkeästi

erityisen hyvänä pidän vapaaehtoistoiminnan edistämisen velvoitteita koska kuten kaikki tiedämme pelastustoimessa vapaaehtoistoiminnalla on varsinkin haja asutus ja vähäväkisillä alueilla erittäin suuri merkitys

voi olla että ongelmia tulee esimerkiksi paikkakunnilla joilla ei ole tähän toimintaan edellytykset täyttävää ampumayhdistystä tai jos syystä tai toisesta henkilöä ei hyväksytä yhdistyksen jäseneksi

tilapäisesti pelastustoimintaa voi johtaa myös muu pelastuslaitoksen palveluksessa oleva tai sopimuspalokuntaan kuuluva siihen saakka kun toimivaltainen pelastusviranomainen ottaa pelastustoiminnan johtaakseen

on aivan selvää että mikäli poliisimiehiä siirretään kenttätehtävistä sisätöihin silloin voidaan kysyä ovatko he lupapalvelutehtävissä ynnä muuta

arvoisa puhemies

väestönsuojelu väestön suojaaminen väestösuojan rakentaminen ovat saaneet ansaitsemansa huomion jo tämän pelastuslakiesityksen valmisteluvaiheessa täällä salissa ja me varmasti kaikki olemme huomanneet sen vaikutukset tähän lakikokonaisuuteen

hätäkeskus on pystyssä käytännössä työttömien poliisimiesten avulla

tällä hetkellä leimallista on se että mikäli käy niin että kaikki tuolla aikataululla työllistyvät kuin täällä on esitetty näyttää siltä että hätäkeskuksessa vallitsee entistä suurempi kriisi

huomionarvoista on esityksen lausunto osuudessa poliisiammattikorkeakoulun esitys siitä että valvottua harjoittelua käsiaseella tulisi olla mahdollista suorittaa myös kaupallisilla ampumaradoilla ja että ampuma asekouluttaja asetettaisiin myös kaupallisesti toimiville ampumaradoille

on syytä muistaa että väestönsuojelu on osa pelastustoimen keskeistä tehtäväkokonaisuutta

väestön suojaaminen väestösuojia rakentamalla on osa laajaa turvallisuutta ja kokonaismaanpuolustusta kansallisten turvallisuuslinjaustemme mukaisesti

julkisuudessa on esitetty kovaa kritiikkiä siihen ja täällä pääkaupunkiseudulla paraikaa käydään keskustelua siitä miten helsingin hätäkeskuksen yhdistäminen itä ja keski uudenmaan hätäkeskukseen olisi mahdollista

pidänkin ensiarvoisen tärkeänä hallintovaliokunnan mietinnössä olevaa edellytystä siitä että seuraavan turvallisuus ja puolustuspoliittisen selonteon yhteydessä arvioidaan suomen turvallisuuspoliittisen tilanteen lisäksi väestön suojaamisen tarpeet

nykyisellään tehtävät lähti kun ne tehtävät ja tehtävät henkilökohtaiset haastattelutkin ovat kovin työllistäviä

laissa määritellään nykyistä selkeämmällä tavalla jokaisen ihmisen ja yhteisön velvoitteet turvallisuuden ylläpitämisessä sekä eri osapuolten vastuut pelastustoimen tehtävissä

oman tietoni mukaan helsingin pelastuslaitos poliisi ja ensihoito ovat johtajiensa kannanoton perusteella täysin yhtä mieltä siitä ettei helsingin hätäkeskusta tulee siirtää toiselle toimialueelle

onnettomuuksien ennaltaehkäisyä kohdistetaan riskien mukaan aivan samoin kuin palotarkastukset kohdistetaan enenevässä määrin riskien mukaan eli sinne missä riskit ovat suurimpia

julkisuudessa ja täällä salissakin on esitetty väite siitä että poliisin oikeus tarkastaa aseiden säilytyksen lainmukaisuus rikkoisi törkeästi kotirauhaa yksityisyyden suojaa tai olisi pakkokeinolain mukainen kotietsintä

lähtökohtana on pidettävä sitä että ihmiset ottaisivat nykyistä enemmän vastuun omasta turvallisuudestaan jolloin pelastusviranomaiset kykenisivät keskittymään enemmän turvallisuuden ohjaamiseen

kysymys ei ole vähääkään pakkokeinolain mukaisesta kotietsinnästä vaan ainoastaan siitä että poliisilla on oikeus tarkastaa toteutuvatko aseiden säilyttämisestä annetut määräykset

arvoisa puhemies

yhdyn itse näihin näkemyksiin

kiinnitän kuitenkin huomiota siihen että täällä esitettiin debatin aikana ankaran hyvää keskustelua mutta nyt koko oppositio näyttää jääneen pois tästä keskustelusta

tarkastukseen ei kuulu asunnossa tehtävää etsintää eikä siellä olevan omaisuuden takavarikointia jotka ovat pakkokeinoin takavarikointiin keskeisesti liittyvät elementit

kohteeseen jossa harjoitettu toiminta tai olosuhteet aiheuttavat henkilö tai paloturvallisuudelle tai ympäristölle tavanomaista suuremman vaaran alueen pelastusviranomainen voi jos se on välttämätöntä määrätä toiminnanharjoittajan hankkimaan tarkoituksenmukaista sammutuskalustoa ja muita pelastustyötä helpottavia laitteita tai asentamaan automaattisen sammutuslaitteiston taikka ryhtymään kohteessa muihin välttämättömiin toimenpiteisiin

hallintovaliokunnan mietinnön perusteluista ilmi käyvin seikoin valiokunta kiinnittää huomion siihen että määräys voi momentissa esitetyssä muodossa tulla kuitenkin kyseeseen vasta jos käytettävissä olevilla rakenteellisilla teknisillä taikka muilla välttämättömillä toimenpiteillä turvallisuutta ei saada riittävälle tasolle

lienee syytä muistuttaa tässä yhteydessä että suurin osa rikollisten käsiin kulkeutuvista laittomista ampuma aseista on peräisin asuntomurroista ja ne ovat juuri niitä aseita joita ei ole säilytetty asianmukaisissa lukituissa tiloissa

kysymys on siitä että pelastusviranomainen voi määrätä esimerkiksi asentamaan automaattisen sammutuslaitteiston jos sitä on pidettävä välttämättömänä onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä ihmisten omaisuuden turvaamiseksi onnettomuuksien varalta

todella näin on

välttämättömyysperustetta on arvioitava yleisesti hyväksyttyjen objektiivisten kriteerien mukaisesti ja velvoittavasta päätöksestä voidaan myös hakea muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään

aselain käsittely valiokunnissa vaatii syvällistä perehtymistä asiaan niin perustuslaissa kirjattujen oikeuksien kuin lain käytäntöön soveltamisen suhteen

tämä on äärimmäisen hyvä muutos ja toivonkin että sillä saadaan aikaan se että paloilmoittimien huoltoon kiinnitetään huomiota

uusi ampuma aselaki ei saa voimaan tullessaan olla sellainen että perinteisten ja asiansa hyvin hoitavien ampumaharrastajien ja ampumayhdistysten vastuut ja velvollisuudet käyvät kohtuuttomiksi

aivan lopuksi on tärkeä muistuttaa kuitenkin siitä että pelastuslainsäädäntö ei yksin sääntele paloturvallisuutta ja pelastustoiminnan edellytyksiä vaan siihen tarvitaan pelastustoimen lisäksi meidän kaikkien panosta

muutamia huomioita kuitenkin tähän kokonaisuuteen

tämä on nimittäin aidosti sellainen asia voi sanoa näin että niiden henkilöiden mielenterveys jotka joutuvat tämän kohteeksi on useasti kyllä kovalla koetuksella

nimittäin olkoon sitten yö tai päivä se on yhtä kiusallista ja tässä täytyy tietenkin huomioida se että kiusalliseksi pääsääntöisesti tämän viestin tekee sen sisältö ei suinkaan tuo äänimerkki

uskon kuitenkin että tämän lakiesityksen perimmäisenä tarkoituksena on antaa sekä tutkinnasta vastaaville viranomaisille että sitten tuomioistuimille mahdollisuus arvioida kokonaisuutena mistä kulloinkin on kysymys

heinonen tuossa puheessaan kertoi ovat juuri niitä esimerkkejä jotka saavat tietyllä tavalla tämän tai kuvaavat tietyllä tavalla sitä kuinka tärkeää on että tämä lakiesitys nyt täällä on ja siihen saadaan selkeät reunaehdot joilla sitä voidaan sitten myöhemmässä vaiheessa toteuttaa

silloin voidaan ainoastaan tosiolevaisesti tarkistaa se kuinka paljon näitä tekstiviestejä on tullut ja mihin vuorokauden aikaan

kokonaisuutena kuitenkin totean vielä tähän sen että tärkeää on se että pystytään osoittamaan teon tahallisuus aivan rikoslain yleisten oppien periaatteella se että on ollut häiritsemistarkoitus on tarkoitus aiheuttaa harmia kuvatulla tavalla tämän teon kohteeksi joutuneelle

kreikan osalta suuri kysymysmerkki koskee sen kykyä viedä läpi suuret menojen leikkaukset joihin maa nyt sitoutuu

on toki samassa yhteydessä todettava että useimmiten näihin liittyy myöskin paljon muita tekoja olkoot ne sitten kenties lähestymiskiellon rikkomisia tai sitten kunnianloukkauksia ja muita vastaavia tämänkaltaisia tekoja

toinen kysymysmerkki on se kun kreikka on antanut harhaanjohtavia tietoja taloudestaan kyetäänkö nyt riittävällä tarkkuudella arvioimaan se että kreikka pystyy tekemään ne temput joita siltä edellytetään

arvoisa puhemies

ministeri katainen totesitte aivan oikein että suomalaiset haluavat ja suomalaisten pitää saada vastaukset kaikkiin kysymyksiin

ensinnäkin se että varmaan tekin tiedätte että puhelin lähtökohtaisesti hankitaan siksi että sillä soitetaan tai siihen vastaanotetaan puheluita joten tuo toiminta ei varsinkaan kännykässä toimi silloin jos sen laittaa pois päältä

toinen asia on se aivan kuten ministeri brax tuossa totesi että eihän nyt voi lähteä siitä että rikoksen uhri on se joka joutuu niin sanotusti toisin toimimaan vaan lähtökohtaisesti muistetaan että kysymys on rikoksesta

kysymys on kuten tässä lakiesityksessä kerrotaan teosta jossa vaaditaan tahallisuutta jossa ihmisellä on tahto häiritä

ukkolalle

uutena kirsi roth vastus puheenvuorot ennusteet järvinen heinänen laxell lahtela hurskainen pulliainen toimii toisin

eräs toinen tärkeä huomionarvoinen seikka on se että kun pohditaan afganistania ennen joukkojen sinne menoa niin sieltä on tällä hetkellä poissa monet leirit joissa koulutettiin henkilöitä jotka alistivat kansaa siellä

muutoin se tärkeä työ ne panostukset joita nyt on asetettu valuvat hukkaan jos sieltä tullaan liian aikaisin pois

arvoisa puhemies

salo täällä mainitsi näistä laittomista aseista

jos järjestäytynyt rikollisuus tai jotkut muut rikolliset niitä haluavat he niitä aivan varmuudella saavat ja hintaa on mielestäni turha spekuloida mikä hinta on laittomilla markkinoilla

toinen huomio kiinnittyy siihen että kun puhuttiin siitä että veriteot tehdään pääasiallisesti laittomilla aseilla sehän ei pidä paikkaansa

pikaistuksissa tehdyt tapot tehdään pääsääntöisesti teräaseilla ja toissijaisesti luvallisilla ampuma aseilla ja se on kokonaan toinen kysymys mutta siihen tämä laki antaa hyvän vastauksen

sen sijaan olisin kysynyt ministeriltä aivan nopeasti tuohon kun viittasin puheenvuorossani siihen kansanterveyslain mukaiseen edellytykseen että kunnallinen viranomainen on velvollinen antamaan todistuksen niin onko nyt ollut ministeriön ja terveyspuolen kesken jotain keskustelua siitä koska nyt aidosti on tilanne se että kunnallinen viranomainen ei näitä lupia myönnä siis terveysasemilta niitä ei saa

arvoisa puhemies

tälle on varmastikin nyt tulossa nopea käsittely koska aikataulu on sellainen että lausunnot on käsitykseni mukaan nyt annettu maaliskuussa asia on sosiaalipoliittisessa ministerivaliokunnassa

valtiosihteeri oksalalta kun tänään kysyin asiaa niin hän sanoi että hallituksen esitys tulee vielä ennen juhannusta varmuudella joten silloin tämä asia varmasti on sitten täällä uudelleen käsittelyssä

heikkiselle tämä on nimittäin varsin nopea käsittelyjärjestys tälle